rauhalalle totean että en tietenkään sanonut että ne ovat turhia päinvastoin sanoin että kantelijan kannalta varmaan jokainen kantelu on aiheellinen

aikoinaan vasemmistoliiton eduskuntaryhmä vastusti tätä mammuttimaisen muutoksenhakulautakunnan luomista suomenmaahan peläten juuri niitä lopputuloksia mitkä nyt ihmisten arjessa toteutuvat

olen aivan samaa mieltä ed

kuten mielenterveyden keskusliiton puheenjohtaja pekka sauri totesi muutama päivä sitten työttömyys on aina erittäin vakava uhka nuorten terveydelle ja mielenterveydelle

mutta kun käsiteltiin sitä minkä verran nämä johtavat seuraamuksiin tai eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuihin niin siihen vaikuttaa se että on määrättyjä kantelijoita jotka kantelevat semmoisista ihan laillisista päätöksistä tavan takaa

ja kyllähän me kaikki edustajat tiedämme kun me niitä saamme ihan laajalla jakelulla että tämmöistä on

nuorisotyöttömyyden räjähdysmäinen nousu on karmeiden poliittisten arvovalintojen tulos

saituri katainen ja kuukausitolkulla vätystellyt cronberg ovat tietoisesti syösseet suomen ennätykselliseen nuorisotyöttömyyteen edistäessään pitkäaikaistyöttömyyden syntyä omilla toimillaan ja tekemättömyyksillään

senkään vuoksi ei voida odottaa vaikka kuinka kantelussa väitetään että on tehty laittomasti ja väärin ja virheellisesti että laillisuusvalvoja voisi todeta menettelyn virheelliseksi jos se ei ole

vaikka se kertarysäyksenä ehkä tuntuisikin valtion budjetissa aika kovana pakettina niin väittäisin että niitten ihmisten keskuudessa jotka ovat tällä hetkellä erittäin epävarmoja siitä saavatko he mistään koskaan rahaa ja miten heidän perusturvansa taataan ja tätä epävarmuutta jatkuu vuosia jo pelkästään tietoisuus siitä että heidän perusturvansa on kunnossa ja että he voivat luottaa siihen että perusturva asiat hoidetaan suomessa säällisessä ajassa lisää todennäköisesti hyvinvointia ja vähentää tarvetta muun tyyppiseen tukeen tai jopa lääkehoitoon

arvoisa puhemies

aivan aluksi haluan ilmaista närkästykseni siitä tavasta jolla hallitus on exit elvyttänyt itsensä tästäkin keskustelusta tai kuten ministeri pekkarinen täällä totesi hallituksen vastuuministerit jäävät vain vahingossa kiinni kun käsitellään vastuuministereitten tekemää elvytyslisätalousarviota

arvoisa puhemies

aivan niin kuin ed

ja sinivihreä hallitus on leikannut määrärahoja aikuiskoulutuksesta työllistämistuista ja kuntoutuksesta tavalla joka on täysin edesvastuutonta talouden taantuman aikana

siksi toivoisinkin arvoisan puhemiehen puuttuvan ministereiden läsnäoloon täällä yhtä tarmokkaasti ja muistuttamaan heidän tärkeydestään eduskuntatyölle kun olette aivan oikein jo muistuttanut ministerien alaisten huomion kiinnittämisestä lainsäädäntötyön laatuun

tässä yhteydessä useimmat kansanedustajat jotka kuulemme vain tätä elämän kurjaa puolta tuolla maailman turuilla ja toreilla unohtavat kertoa että kelan työntekijät ovat viime aikoina saaneet erittäin hyvää palautetta siitä muutoksesta mikä kävijöitten palvelussa on tapahtunut ja toivon että jatkossa mekin täällä muistamme että emme syyllistä niitä henkilöitä jotka kelassa päivittäin sitä arvokasta työtä tekevät

mutta käytännössä sinivihreän hallituksen harjoittaman tuottavuusohjelman seurauksena työ ja elinkeinotoimistot ovat vähentäneet juuri nuoriin työnhakijoihin erikoistuneiden virkailijoiden määrää ja tänään ylipäätään työvoimavirkailijalla on korkeintaan vartti aikaa per työtön työnhakija

arvoisa puhemies

oinonen on oikeassa siinä että hän nosti esiin ensimmäisessä puheenvuorossaan myös nämä nuoret hengellisen puhevuorossa minne ne nuoret pitkäaikaiseläkkeelle käytännössä joutuneet joilla ei todellakaan ole minkäänlaista tulonnousukehitystä edessänsä

käsissämme oleva lisätalousarvio onkin osoittautunut liukuvoiteeksi jolla itse asiassa yksityistämällä valtion väenvähennysohjelmasta jääräpäisesti kiinni pitämisellä ja kuntien heitteillejätöllä kiihdytetään laman syvenemistä ihmisten arjessa

samalla kuitenkin muistuttaisin että elinikäodote keskuudessamme pitenee että ne ihmiset jotka elävät kansaneläkkeellä elävät sillä huomattavasti pitempään kuin nyt usein jopa pitempään kuin heidän potentiaalinen työuransa on koskaan ollut

tuona aikana ei neuvota ohjata kuunnella eikä keskustella vaihtoehdoista

tuona aikana ei edes päivitetä urasuunnitelmaa

kyse on siis pitkäaikaisesta toimeentulon takaamisesta tänä aikana jolloin kaikki elinkustannukset ovat nousseet rajusti

monimutkaistuvassa maailmassa jossa myös ihmisten ongelmat ovat monimutkaistuneet niin että ihminen voi samanaikaisesti olla kuntoutuja omainen ja vaikkapa sitten vielä työtönkin siinä sivussa tavalla tai toisella tuntuu aika hurjalta että jokaista asiaa jokaista yksityiskohtaa pitää osata erikseen kysyä sen sijaan että siinä tilanteessa olevan ihmisen tilanne jo alun perin kartoitettaisiin ja tarjottaisiin mahdollisuudet kaikkiin niihin tukiin tai vaikkapa kuntoutuksiin mihin hän olisi oikeutettu ja oikeutettuja ei hänen mielestään

ruuan hinta on noussut asumisen hinta on noussut kansaneläkeläisiä erityisesti koskevat lääkkeiden hinnat ovat nousseet jopa niitten korvausperusteet ovat muuttuneet kansaneläkeläisille epäedullisemmaksi ja muut kustannukset ovat nousseet ja samanaikaisesti jokaisessa kunnassa tehdään erilaisia toimenpiteitä jolloin ne kotiin tuotavat palvelut muuttuvat yhä kalliimmiksi ja kalliimmiksi

tämä pyyntö on täysin ymmärrettävä koska inhimillisen selviytymisen kannalta juuri kunnat ja kuntapalvelut ovat avainasemassa silloin kun ihmisten arjessa tapahtuu niin radikaaleja muutoksia kuin tämän hetken suomalaisten arjessa on tapahtumassa

ja tuossa viestissä myös todettiin että syksyn lisätalousarvio eduskuntakäsittelyineen tulee tänä keväänä ja kesänä työttömiksi jääneille aivan liian myöhään

me tarvitsemme metropolipolitiikkaa mutta iso kysymys on kenen ehdoilla sitä metropolipolitiikkaa tehdään

tätä aloitetta on tahallisesti viivytetty kolme viikkoa juuri sen takia että on saatu etäisyyttä georgian tapahtumista tämä ei ole suinkaan siihen liittyvä asia

tässä työllisyystilanteessa hallituksen olisikin luullut irtisanoutuvan työllistämis ja aikuiskoulutusta koskevasta menoleikkuristaan ja myöntävän välittömästi rahaa työllistämistoimiin

mielestäni kela edelleenkin osittain sektoroi ihmistä turhaan ajattelematta kokonaisvaltaisesti tätä ihmisen hoitoa

hallituksen haluttomuus johtaakin siihen että lähes kaikissa kunnissamme ensi vuonna leikataan säästetään irtisanotaan henkilöstöä tavalla joka siis paitsi vaarantaa työllisyyden vaarantaa myös ihmisten saamat palvelut

nykyinen hallitsematon metropolipolitiikka on johtanut siihen että tuloerot metropolialueella ovat kasvaneet lapsiköyhyys leipäjonot ovat kasvaneet asuinalueet ovat segregoituneet niin että on eliittikaupunginosia ja ei voi sanoa ehkä slummeja mutta gettoutuvia kaupunginosia ja itse asiassa oireellista metropolipolitiikalle on että bussikuskit siivoojat ja myyjät eivät kohta enää pysty asumaan metropolialueella elleivät tee kahta jopa kolmea työtä

aikataulujen suhteen totesin tuossa alussa että tämä aloite kumpuaa paitsi siitä epäonnistumisesta lissabonin sopimuksen suhteen siinä suhteessa että emme uskaltaneet kysyä kansalta mielipidettä myös toisaalta nyt eduskuntaan tulossa olevasta turpo selonteosta

sitten arvoisa edustajakollega asko seljavaara mielestäni sairaan ihmisen ja hänen omaistensa epävarmuuden lisääminen ei koskaan edistä kenenkään terveyttä eikä hyviä palveluita

eli tässä korotuksessa ei enää ole kyse muutamista euroista mikä tarve kansaneläkkeessä on

vai onko niin että hallitus itse asiassa tällä hetkellä toteuttaa leikkausohjelmaa juuri niitten tutkimuslaitosten kohdalla jotka omalla pitkäjänteisellä työllään ovat osoittaneet että sellaisia tekijöitä kuin kuntasektorin alasajo ei pitäisi lamatilanteessa päästä tapahtumaan

vasemmistoliitto on jo pitkään ajanut mallia jossa kaikkeen työttömyyteen mutta erityisesti nuorisotyöttömyyteen tartutaan heti sen ensimmäisinä päivinä

rossi etteivätkö vanhasen ykkönen ja kakkonen olisi tehneet jonkin sortin eurokorotuksia mutta ne korotukset oli syöty ennen kuin ne tulivat

kun reumasairaalan lakkauttamisen yhteydessä se palaute ei suinkaan tullut meiltä poliitikoilta vaan se palaute tuli näiltä ihmisiltä itse reumasairaalaa käyttäviltä asiakkailta ja heidän omaisiltaan niin mielestäni sitä palautetta ei pidä väheksyä ja väittää että he ovat olleet väärässä

eli tarve on huomattavasti suuremmalle ja siksi olemme tehneet kokonaispaketin josta tämä kansaneläkkeen osuus on tänään täällä

mihin on esimerkiksi unohdettu metropolipolitiikan inhimillisten vaikutusten arviointi ja miksi esimerkiksi aivan otsikkotasolle asti tämä inhimillinen näkökulma tuodaan markkinaehtoisesti asiakkuutena ei asukkaana olemisen kautta

minä tai muut kansanedustajat emme juokse tehtaankadulta kysymään tällaisista asioista

jos joku lihasta uskoa

heidän kohdallaan kyse oli erittäin vaikeasta ja erittäin ongelmallisesta elämäntilanteesta joka todennäköisesti vaikeutti useampien kuukausien ajan heidän mahdollisuuttaan saada heidän tarvitsemaansa kokonaisvaltaista hoitoa

vasemmistoliitto myös vaatii hallitusta noudattamaan nuorisotakuutaan aidosti ja käytännössä

jokaiselle nuorelle on välittömästi taattava hänelle yksilöllisesti suunniteltu ja mielekäs työ kuntoutus jatkokoulutuspaikka tai joku muu tukitoimi

tuohon laskelmaan ei ole edes yritetty laskea niitä lisäkustannuksia mitkä aiheutuivat työttömien lisääntymisestä tai siitä että ihmiset jäivät ilman arjessa tarvitsemiaan palveluita

jos kela seuraavassa raportissaan puuttuu ja toivottavasti puuttuu tähän reumasairaalan tilanteeseen niin toivoisin että kelan valtuutetut erityisesti kiinnittäisivät huomiota siihen onko kela liikaa medikalisoitunut

nyt nuorisotakuu ei estä syrjäytymistä eikä takaa työtä tai mielekästä tekemistä nuorille työttömille

nyt näyttää että muun muassa työterveyslaitos ja thl joka on kansanterveyden kannalta tehnyt erittäin vahvaa tutkimusta myös laman vaikutuksista vaikkapa lasten elämään ajetaan alas aikana jolloin juuri näitten laitosten tutkimustyölle olisi ollut tarvetta

koska siis reuman sairaalaan oli keskittynyt muutakin osaamista muutakin palvelua kuin sitä mitä tällä hetkellä meidän huippuyliopistollisissa sairaaloissa voidaan antaa

ei voi päätyä kuin siihen lopputulemaan että ilmeisesti hallituksen mielestä thl ja työterveyslaitos ovat tuottaneet vääränlaisia tutkimustuloksia

siellä oli sosiaalityöntekoa siellä oli nuorisoon jopa koulutukseen liittyviä palveluita kokonaisvaltaisesti räätälöityinä reumapotilaan tarpeiden mukaan

tämä on se näkökulma mikä mielestäni kokonaan nyt tässä prosessissa jostain syystä unohtui että kyse ei ole vain siitä onko sairaalapaikkoja onko lääkäreitä onko sairaanhoitajia pääseekö vastaanotolle vaan siitä että se ihminen aidosti pystyy kuntoutumaan ja toimimaan arjessa myös niitten sairaalajaksojen ulkopuolella ja sitä tuetaan muillakin kuin lääkkeillä ja lääkäreillä

hallitus on vätystelyllään ennalta ehkäisevän työllisyyspolitiikan suhteen saanut aikaan sen tilanteen että olemme suurtyöttömyyden äärellä

ja näihin sääntöihin on kuuluttava muun muassa yhteisvastuun kantaminen työllisyydestä työntekijöiden oikeuksien kunnioittaminen irtisanomisehtojen kiristäminen sekä veroparatiisien sulkeminen

työttömien työnhakijoiden silppu pätkä ja vuokratyöntekijöiden sekä lähetettyjen työntekijöiden oikeudet on päivitettävä siten ettei työn teettäjä voi kiertää lakeja ja työehtosopimuksia ja luoda kaksia työmarkkinoita joista toisilla riistohinnoitellaan ihmisen työpanos

erityisesti kannan huolta nuorista sillä valitettavasti viimekesäisten puheittenkaan jälkeen hallitus ei ole tehnyt kuin kosmeettisia korjausliikkeitä nuorten arjessa

näin heidän erikois ja perheitten kohdalla heidän hoitoonsa erikoistunut sairaala on melkein päivittäin lopettamisuhan alla tai vähintäänkin löysässä hirressä

se on ongelma sen takia että niin kuin varmasti varsinkin sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenet tietävät meidän valtiomme ja meidän hallintomme on jostain syystä päättänyt puolittaa seuraavan viiden vuoden aikana kaikki laitospaikat puolittaa kaikki laitospaikat

kymmenettuhannet nuoret syrjäytyvät pelkästään sen takia että hallitus on haluton ja kyvytön huolehtimaan siitä että viime laman virheitä ei toisteta

toisenlaisen perusoikeuskäsityksen ja toisenlaisen perusoikeusperinteen omaavassa suomessa kuitenkin olisi kohtuullista että ministeri edes kerran uskaltaisi vastata täällä kuka tästä lähtien valvoo ihmisten perusoikeuksia ja perusoikeuksien suojaa

ja nyt paha kyllä näyttää siltä että jälleen kerran saavat nämä samat ihmisryhmät kärsiä jotka eivät koskaan saaneet mitään vastaavaa kuntoutusta tai hoitopaikkaa niiden lakkautettujen laitospaikkojen tilalle

mielestäni juuri siksi reumasairaalasta pitää oppia että esimerkiksi mielenterveyskuntoutujille sairaala on muukin kuin paikka sairastaa tai tervehtyä

se on paikka jossa muun muassa mielenterveyskuntoutujien pitää oppia miettimään omaa henkilökohtaista hygieniaansa

itse henkilökohtaisesta kokemuksesta ja sivusta seuranneena voin sanoa että sairaala on jopa sellainen paikka parhaimmillaan joka opettaa käymään kaupassa jotta se ihminen seuraavana päivänä kun hän niin sanotusti astuu siviiliin ei kuole nälkään sen takia että taito kyky toimia tässä yhteiskunnassa on sairauden takia syystä tai toisesta hivenen lamautunut

arvoisa puhemies

tätä yksinkertaisesti viisi hienoa yliopistosairaalaamme ei näillä resursseilla ellei joku sitten päätä resursoida niitä sairaaloita aivan uudella tavalla koskaan tule antamaan

sen takia toivon todella että kun kelan valtuutetut ensi vuonna raportoivat tästä reumasairaalasta he eivät pelkästään katso sitä prosessia kelan näkökulmasta eivät pelkästään tästä medikalisoituneesta näkökulmasta vaan he aidosti miettivät sitä että tämmöinen raju vaativan hoidon keskittymän purku voi aidosti olla katastrofi ihmisten arjen tasolla ja mitkä ne kelan keinot on sitten jos päädytään reuman sairaalan tyyppisiin ratkaisuihin muillakin ter veydenhuollon aloilla mitkä ne kelan keinot ovat huolehtia siitä että se ihminen ei sitten jää tyhjän päälle

sitä eivät silloin uskaltaneet tehdä kokoomuslaiset lehdet

anteeksi että kiihdyn mutta mielestäni on törkeätä että minulle sysätään vastuuta siitä tilanteesta jota sen ajan poliitikot suomessa myös yli puoluerajojen ovat itse olleet rakentamassa ja rauhassa pitämässä

arvoisa puhemies

zyskowicziin mutta meidän ehkä poliittisten elämänfilosofioiden ero on siinä että teille ihminen on syyllinen niin kauan kuin viimeinenkin tuomari on toisin todistanut ja me pidämme kiinni siitä että ihminen on syytön kunnes on toisin todistettu

arvoisa puhemies

selonteossa aivan oikein kirjataan että yksi ihmisoikeustyön areena on myös eu ja eun sisämarkkinat ihmisoikeuksien suhteen

esimerkiksi odotin koko kesän virallista kannanottoa suomelta siitä että liettuassa sekä harkitaan abortin täyskieltoa että samanaikaisesti rajoitetaan sukupuoli ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oikeuksia

selonteossahan aivan oikein otetaan esimerkkinä se kuinka suomi on pitänyt ääntä nicaraguassa aborttikiellosta mutta olisin toivonut että samaa rohkeutta olisi ollut myös euroopan sisällä

se ei kuulu erikoissairaanhoidolle siinä mielessä mutta se on aiemmin kuulunut tämmöiselle keskitetylle erikoissairaanhoitoa tarjoavalle yksikölle johon on kokonaisvaltaisesti keskitetty muitakin palveluita

ja arvoisa ed

minun oikeusvaltiokäsitykseeni ei kuulu se ajatus että ihminen saa oikeudenmukaista hoitoa ja hoivaa mihin hän on oikeutettu vain lähestymällä poliitikkoa käyttämällä jotakin arvovaltaista henkilöä siinä hommassa hyväksi

sen pitäisi olla automaatio

uskallan väittää edelleenkin että ministeri wallin olisi täysin yksin hallituksessa ellei sitä ulkopuolista painetta tiettyjen asioiden hoitamiseen olisi tullut talon ulkopuolelta juuri kansalaisjärjestöjen ja kulttuurialan järjestöjen kautta

tekijöiden oikeudet olisivat huomattavasti huonommalla tolalla jos eivät juuri kulttuurijärjestöt ja kansalaisjärjestöt olisi laittaneet näkyvästi hanttiin tämän kauden aikana

miksi vanhasen hallitus ohitti sekä ammattilaisten että kansalaisten osallisuuden ja toisaalta kieltäytyy määrittämästä hintalappua tälle selonteollensa

rossin kanssa siitä mistä itse asiassa valtiovarainministerikin taisi kyselytunnilla puhua kovaankin ääneen että tulojen ja menojen pitää olla tasapainossa

vasemmistoliitolle ovat yleensä olleet painavampia ne tarpeet mitä on ollut yhteiskunnan kehittämiseen ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen eli ne menot ja sitten on mietitty vasta mistä ne tulot otetaan

valitettavasti näyttää siltä että vanhasen hallituksen viimeaikaiset veroratkaisut ovat puhuneet juuri toiseen suuntaan tai asiakaspalvelumaksuratkaisu joka ei todellakaan paranna kotiin tuotavia palveluita ei paranna kuntien taloutta vaan valtion taloutta koska valtio perii käytännössä sen toista kautta pois

nämä kaikki ovat olleet osoituksia siitä että on tärkeämpää ollut ensiksi miettiä kuinka paljon valtio haluaa tuloja ja sitten miettiä jääkö meille enää sitä hyvinvointia jaettavaksi niille ihmisille jotka sitä tarvitsevat

haluan kiittää tähän mennessä käydystä keskustelusta ja kuitenkin muistuttaa arvoisia kansanedustajia että tämä minun aloitteeni on siis vain osa meidän ryhmäaloitteistamme joita on koko joukko perusturvaan liittyviä aloitteita joista osa on jo tuotu ja osa on tulossa keskusteluun